tulonsiirtojärjestelmän tuloeroja tasaava vaikutus on kuitenkin puolestaan pienentynyt

jälleen lisääntymässä olevat leipäjonot osoittavat ettei sosiaaliturva riitä turvaamaan perustoimeentuloa kaikille ja vakava haaste suomalaiselle hyvinvointiyhteiskunnalle on myös niin sanottu uusköyhyys

kyllä tuossa kohtaa tulevat jo jokaisen ehdokkaan taloudelliset ja henkiset voimavarat ja resurssit mukaan ja silloin on kysymys myös paljon muusta kuin niistä ajetuista kilometreistä

tulojen riittämättömyys koskee myös perheitä joissa on kaksi kokoaikapäivätyötä tekevää aikuista

on sääntö että päiväsakon määrän pitää olla kohtuullinen sakotettavan maksukykyyn nähden mutta nyt tämä minimisakon korottaminen kyllä aiheuttaa sen että tämä kohdistuu kipeimmin kaikkein vähiten ansaitseviin

viime päivien taantuma ja ilmoitukset lomautuksista ovat myös olleet ikävää kuultavaa

eilen muun muassa metso ja outokumpu ilmoittivat lomautuksista

myös näiden perheiden huoli toimeentulosta on suuri

perheitä ei pidä jättää yksin näiden haasteiden kanssa ja yksi konkreettisia muotoja perheiden työn tukemiseen on lapsilisä

minusta nyt tuntuu että tässä pyritään budjetin aukkoa paikkailemaan näillä sakkotuloilla mikä kyllä tuntuu aika väärältä lähtökohdalta näin mietittäessä rangaistusjärjestelmää

korottamalla lapsilisää kuitenkin vain kolmannen lapsen osalta jätetään iso osa perheistä omilleen selviytymään inflaatiosta ja muista kasvaneista haasteista

jo ensimmäisestä lapsesta tulisi maksaa korotettu lapsilisä kun tällöin myös kulut ovat yleensä suurimmat kun tarvikehankinnat tehdään ensimmäistä kertaa

arvoisa puhemies

tv lupamaksu jää historiaan tämän päätöksen myötä

tiusasellekin vain tiedoksi tämä asia

näin on hyvä sillä kyllähän tämä laitekohtainen maksu on teknisesti vanhentunut

olen vieraillut viimeksi nyt syksyllä paikan päällä ja eivät nämä hotellihuoneet joissa on suihku ja vessa käytävällä enää kyllä vastaa tämän päivän haasteisiin

nykyiset nuoret katsovat jo tvtä enemmän läppäreiltään netistä ja puhelimistaan kuin näistä perinteisistä tvistä

meistä kukaan ei halua semmoiseen paikkaan yhteisiin käymälöihin

arvoisa rouva puheenjohtaja

toivon tosiaan tämän kunnostettavan jotta nämä matkailijat saavat siitä palveluja ja siitä voi sitten lähteä retkeilemään

kiitänkin ministeri kiurua ja ryhmien puheenjohtajia siitä että tämä ratkaisu saatiin aikaan viime joulun alla

ensinnäkin miksi vastustitte sitä että metsätalousyhtiön henkilöstölle olisi tullut maanomistajan edustajana oikeus tehdä monikäytön yhteensovittamiseksi sopimuksia ja suunnitelmia

siitä ei montaa sataa metriä tarvitse mennä kun on jo tunturin takana ja tämä hotellirakennelma ei kyllä sieltä silmiin näy

täytyy kyllä todeta se että uusiutuvilla ei vastata tähän huutoon mikä tarve tällä hetkellä on

luotan kyllä ministeriin siinä että hän ottaa nämä liikenne ja viemärijärjestelyt huomioon riittävän hyvin

meillä on kaivannaisteollisuutta matkailua metsätaloutta poronhoitoa ja olisi ollut elintärkeää se että tämä yhteensovittamisoikeus olisi tullut tämän yhtiön henkilöstölle

outokummulla stora ensolla metsä botnialla että siellä asiat ovat

miksi vastustitte sitä

toinen kysymys liittyy siihen että meillä maakuntajohtaja riipi totesi että sillä että rovaniemi tuli kotipaikaksi oli pelkästään symbolinen merkitys

tämä loppusijoitus on vielä kysymyksen alla

olisin myös kysynyt ministeriltä sitä eikö tämä posivan ratkaisu eurajoelle ollut silloin kansallinen ratkaisu ettei tähän maahan tarvita kahta onkaloa näitä ydinjätteitä varten

mitä sanotte tähän

tuoko se lisää työpaikkoja tuoko se lisää verotuloja

arvoisa herra puhemies

sanonkin että näillä veteraaneilla on niin korkea ikä ja heidän määränsä on hupeneva eli nyt olisi tehtävä kaikki heidän eteensä mitä me nuorempi sukupolvi vain voimme

olen tyytyväinen siitä että tuolla maakunnassa loppuu nyt se epätietoisuus tämän osalta miten tullaan jatkossa toimimaan

kuten täällä salissa on myös penätty me tarvitsemme pääkaupunkiseudulle omia ratkaisuja metropolihallintoa seutuyhteistyötä mutta sitten on tuo iso lappi

oli huojentavaa kuulla ministeriltä että tämä toiminta ei katkea vaan se pyritään nyt hoitamaan niin että siinä ei ole sitten vaarassa ihmishenkiä

tämä virkamiestyöryhmä esitti että sodankylän kunnasta vuotson kylä siirrettäisiin inarin kuntaan saamen kielen alueena mutta heillä ei siihen ole haluja vaan he haluavat jatkaa edelleen sodankylässä

pohjoisessa tämä kopteri on erityisen välttämätön koska meillä on siellä paljon matkailijoita tiettömien taipaleitten takana ja maasto olosuhteet ovat haastavia

sinänsä pidän hyvänä että tämä rahoitus nyt saadaan pitkäjänteiselle pohjalle eikä tämä toiminta enää perustu näihin gaalailtoihin ja keräystuottovaroihin jotka sinänsä ovat olleet kyllä hyviä mutta näen että on ensiarvoisen tärkeää että valtiovalta ottaa hoidettavakseen tämän toiminnan

siinä ei sitten ehkä sitä synergiaa siinä määrin synny kuin keski ja väli suomessa missä on pienemmät ja lyhyemmät etäisyydet

meillä lapissa on vähän epätietoisuutta vielä siitä mikä tämän kopterin sijoituspaikka tulee olemaan

arvoisa puhemies

ministeri soinille sanoisin sen verran että se oli kyllä paula lehtomäki keskustasta joka oli jätevesiasetuksen pääarkkitehti ja on siten kyllä ymmärrettävää että keskustavetoinen hallitus paikkailee tässä asiassa omia jälkiään

näen myös tärkeänä että sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan lisättiin näitä virkoja koska omaa etuutta koskevassa asiassa monesti se odottavan aika on pitkä

mutta tässä hallituksessa on kovin vähän tilaa minkäänlaiselle aluepolitiikalle kuten savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen lakkauttamisesta nähtiin

junareittejä lakkautetaan poliiseja käräjäoikeuksien toimipaikkoja vähennetään koulutusleikkaukset uhkaavat opinahjoja lentokenttien ja aluesairaaloitten puolesta on taisteltava

hallituksen politiikka palveleekin vain liikemiehiä ja pörssiyhtiöitä

suomen suunta on väärä

viime keväänä tuolla säätytalolla päätettiin ja kirjattiin hallitusohjelmaankin että pikaluottoihin liittyvät kasvaneet ongelmat edellyttävät lainsäädännön tiukentamista

sikäli olisin tietenkin toivonut että myös kokoomuksen edustajilla olisi ollut malttia odottaa tämän työryhmän perustellun työn tulos ja sen mukaan olisi katsottu miten tässä kysymyksessä olisi paras edetä

varmasti tässä on yli puoluerajat ylittävästä huolesta kaiken kaikkiaan kysymys mutta nyt huomaa että puolueessakin on eriseuraisuutta siitä tulisiko nämä pikavipit kieltää kokonaan vai mennä näitten lievempien rajoitteiden mukaan

jos pikavipit kielletään niin sitten olisi kyllä syytä kehittää sosiaalista luototusta

tällä hetkellä se on vähän vaihtelevalla menestyksellä otettu kunnissa käyttöön ja tähän tarvittaisiin valtakunnallisia pelisääntöjä

millä perustelette tätä asiaa että kansan valitseman presidentin valtaoikeudet vaarannetaan samaan aikaan kun kansa ilmaisee kantanaan että ne tulisi säilyttää tai mieluummin lisätä niitä

ihmiset ovat nykyisin valveutuneempia ja myös poliisin tietoon tulee vuosittain yhä enemmän hyväksikäyttörikoksia mikä on hyvä asia

tapausmäärien muutoksen taustalla on viranomaiskontrollin tehostuminen ja kiinnijäämisriskin kasvu

tutkimustulokset viittaavat siihen että yhteiskunnan suhtautuminen lasten suojeluun seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja sen kaltaisten rikosten paheksuttavuus ovat kumpikin ankaroituneet viimeisten vuosikymmenten aikana

sen vuoksi pidän hyvänä sitä että tämä olen myös itse lakivaliokunnan jäsen saa asianmukaisen käsittelyn valiokunnan kokouksissa

haluan myös nostaa kaksi muuta asiaa esille

rangaistusten ohella tehokasta uusintarikollisuuden ehkäisyä on erilaisten hoito ohjelmien läpikäynti vankila aikana ja näihin tulee kiinnittää jatkossakin huomiota

toinen on rikoksen uhrien tukeminen

ministeri huovinen sai eduskunnassa läpi viime vuonna uuden sosiaalihuoltolain joka velvoittaa kunnat tarjoamaan rikosten uhreille tarvittavat sosiaalipalvelut myös lähisuhde ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen

vieläkin enemmän tarvitaan kuitenkin viranomaisten tietojenvaihtoa ja yhteistyötä näitä on syytä lisätä

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

vaalirahoituksessa sinänsä ei ole mitään moitittavaa kuten tänään on täältä monen suulla kuultu kerrottavan mutta kyllä jokaisen poliitikon on kerrottava sidoksistaan jolloin jää sitten kansalaisten arvioitavaksi onko niillä vaikutuksia äänestyspäätökseen

esimerkiksi kunnallisvaaleissa en kyllä pidä sopivana ottaa rakennusfirmojen tarjoamaa rahaa koska kunnallistasolla päätetään monista kaavoituksiin ja rakennuspaikkoihin liittyvistä asioista

mutta sitten ydinvoiman rakentamisessa tarvitaan monen eri alan osaajia ja kyse ei ole ydinteknisestä osaamisesta vaan monista vaativista töistä ja tavallisesta rakentamisesta

miten kotimaisen työvoiman osuus saataisiin mahdollisimman suureksi näissä hankkeissa

varmasti tapaatte siinä päivässä enemmän väkeä kuin itse tapaan tuolla lapin selkosilla viikon kuluessa vaikka kiertäisin joka maitolaiturin siellä

mutta ministerille haluaisin sanoa sen että valtiontalouden tarkastusviraston osalta olen kyllä huolissani näistä resursseista ne tulee kyllä turvata kuinka yksityiskohtaiseen kuittitarkastukseen sitten mennäänkin jatkossa tässä asiassa

mutta ollilan työryhmä esittää myös että suomessa myös vierailevat ulkomaalaiset henkilöautoilijat tulisivat tämän maksun piiriin ja on arvioitu että tästä voisi tulla miljoonien eurojen lisätulot valtiolle

kysyisinkin arvoisalta ministeriltä

ilolla kuitenkin tervehdin tätä turpeen ja metsähakkeen käytön lisäämistä ja parantamista koska suomessa on pitkin poikin suomenniemeä monia hankkeita jotka ovat olleet jäissä nyt tämän epätietoisuuden vuoksi ettei näitä ole uskallettu lähteä viemään eteenpäin koska ei ole tiedetty sitä miten näitä voidaan käyttää jatkossa

moni työssään paljon liikkuva ammattiryhmä olisi joutunut ahdinkoon mikäli päätös olisi sellaisenaan toteutettu

voi sanoa että oman auton käyttö on välttämätöntä koska joukkoliikenteen vuoroja ei yksinkertaisesti ole riittävästi asutuskeskusten ulkopuolella tarjolla

hehän olivat oikein edelläkävijöitä tässä asiassa vaikka kyseessä on saari

siellä on pitkät välimatkat ja paljon vaikeammat maasto olosuhteet kuin meillä esimerkiksi lappiin verrattuna siellä on vuoria sen sijaan että meillä on muutama tunturi mutta niidenkään yli eivät tahdo viestintäyhteydet pelata

se on kuitenkin hyvä että lapissa nuoria yrittäjiä tulee porotalouteen enemmän kuin tällä hetkellä on maatalouden piirissä eli vielä ei ole aivan lannistuttu

täytyy sanoa että tähän en toivo muuta kuin lisää vauhtia vain edelleen että tämä hanke pysyy ja me pääsemme tästä takapajulan maineesta irti ja pois

kiitos myös siitä että lismaan valmistuu masto marraskuussa

tärkeää olisi kuten valiokunta mietinnössään myös toteaa että nämä ahmanhoitosuunnitelmat viimeisteltäisiin petoeläinkannat luotettavasti arvioitaisiin ja samalla kantoja hallitusti pienennettäisiin uhanalaisuus huomioon ottaen

lentoliikenne on lapin matkailun kasvun ja kansainvälistymisen perusedellytys ja monet majoitus ravitsemus ja ohjelmapalveluyritykset ovat riippuvaisia saavutettavuudesta

kun kuuntelin sekä perussuomalaisten että keskustan ryhmäpuheenvuoroja niin kuulosti kyllä siltä että nämä luvut olivat menneet nurinpäin

arvoisa rouva puhemies

lautamiesjärjestelmästä kysyisin onko ministeriltä tulossa sen osalta linjauksia

jos te katsotte sitä hallituksen rakennepaperia siellä on merkittäviä toimenpiteitä yrittämisen edistämiseksi kasvurahastot laitetaan liikkeelle työttömien kannusteet ottaa lyhytaikaista työtä vastaan normien ja sääntelyjen purku lupakäytäntöjen nopeuttaminen

meillähän on pitkät perinteet lainsäädännössä siihen ja on koettu että se tuo läpinäkyvyyttä lisää kansalaisten luottamusta tuomioistuimiin ja kontrolloi myös tuomareiden toimintaa

lukuisia toimenpiteitä

siitä on ollut pitkään puhetta että ne keskitettäisiin jollekin tietylle käräjäoikeudelle ratkaistavaksi tai sitten valtakunnanvoudinvirastoon kuten ruotsissa on tehty

kukaan ei ole täällä väittänyt että nämä olisivat tällä valmiit mutta edustaja pekkarinen tämä on ensimmäinen kerta kun tällaisia päätöksiä laitetaan kertaheitolla valmisteluun

lakivaliokunta vieraili ruotsissa ja he olivat hyvin tyytyväisiä tähän järjestelmään ja sanoivat että tämä ratkaisu vapautti käräjäoikeuden resursseja ja voimavaroja ihan oikeaan aitoon työhön ja tuo voudinvirasto onkin oikea paikka summaaristen asioitten käsittelylle

ja kuten täällä on todettu nyt sen valmistelun pitää olla määrätietoista ja takarajasta pitää pitää kiinni jotta me saamme nämä tärkeät asiat päätökseen

tärkeitä asioita kaikki mitä on noussut esille mutta oikeastaan haluaisin ehkä kysyä pääministeriltä liittyen tässä teidän puheessanne tähän kun sanoitte että suomen viennin rakenne on yksipuolinen

näinhän se on ja kun sitten katsotaan niitä toimenpiteitä mitä tapahtuu sitä taustaa vasten minkä te myös sanoitte täällä että maailman talousfoorumin julkistaman tutkimuksen mukaan suomen rakenteellinen kilpailukyky on edelleen maailman kolmanneksi paras niin ne ovat vähän ristiriitaisia asioita keskenään

arvoisa herra puhemies

tähän lakiesitykseen sisältyy ihmisoikeus ja solidaarisuusnäkökohtien lisäksi myös suomalaisten turvallisuutta lisääviä toimenpiteitä

lakiesitys tuo esimerkiksi rokottamattomat lapset saman rokotusturvan piiriin kuin suomalaiset lapset

puhutaan kuitenkin tarttuvista taudeista kuten poliosta ja tuhkarokosta jotka on rokotuksella jo hävitetty meiltä suomesta

olen kuitenkin huolissani paperittomien lasten terveyden ohella myös aikuisten terveydestä ja esityksellä laajenisi myös hiv infektion hoito

kyllä minusta tämä vaalirahoitusta koskeva sotku osoitti sen että raha on valloittamassa politiikan kuinka sijoittajaintressit ovat hyvin edustettuina politiikassa

sen sijaan kansalaisintressit jäävät vähemmälle

mutta median ansioksi on kyllä luettava se että se osoitti sen kuinka järjestelmällistä tämä suhteiden ja verkostojen rakentaminen on ollut ja nimenomaan tässä en näe sitä pahana miltä taholta mutta se että sitä yritettiin salata on kaikkein hankalinta tässä asiassa